lasten etu myös naisten etu poikien ja miesten etu ihmisten oikeus koskemattomuuteen on tärkeintä

kantani on kypsynyt ja viime syksynä maakuntalehtemme kyselyyn vastasin seuraavasti

sen takia esimerkiksi ajatukseen siitä että siirtäisimme väkeviä tai viinejä saataville vähittäiskauppoihin ruokakauppoihin suhtaudun varauksella

on hyvä muistaa että opintojen ohessa töitä tekevä opiskelija on jo työmarkkinoiden käytössä

hieman olen pettynyt siihen että tässä omassa lakialoitteessani jossa puhutaan tapaamisoikeuden tahallisesta estämisestä siinä yhteydessä tuotiin esille näkökulmia jotka eivät mielestäni ole täysin kestäviä

ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen iän alkuperän kielen uskonnon vakaumuksen mielipiteen terveydentilan vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella

arvoisa puhemies

tasa arvoinen avioliittolaki ei heikentäisi olemassa olevien avioliittojen nauttimaa arvostusta ja tukea vaan ulottaisi sen koskemaan laajempaa joukkoa ihmisiä

pitää olla alaikäisten kanssa toimimista sen toiminnan pitää olla säännöllistä ja vetäjällä tai valmentajalla pitää olla tilaisuus tai mahdollisuus niin että hän toimii lapsen kanssa yksin ilman muuta ryhmää

eduskunta edellyttää että hallitus selvittää lainsäädännölliset edellytykset alueellisiin kokeiluihin kielivalikoiman laajentamiseksi ilman velvoittavaa toisen kansalliskielen opiskelua

ihmettelen sitä miksi tälle tulolle pitää asettaa jokin yläraja varsinkin silloin jos se on työnteolla ansaittua ja jos opinnot etenevät normaaliaikataulussa

tänään olemme saaneet valitettavasti lukea muun muassa aamulehdestä siitä kuinka suomalainen jalkapalloilun huippuvalmentaja on syytettynä tässä vaiheessa syytettynä lapsen hyväksikäytöstä

kirkkaiden kulutus pysyi ennallaan ja päälle tuli keskioluen kulutus ja kulutus suorastaan räjähti kasvuun

aloitetta ja avioliittoa ei pidä eduskunnassa eikä muutenkaan hämmentää uskonnolla tai jos niin halutaan välttämättä tehdä niin kysymys kuuluu

kiitän keskustan sivistysvaliokuntaryhmää hyvästä yhteistyöstä

hieman vasemmasta hihasta vedetty ruotsin mallin mukaan

arvoisa puhemies

siinä mitä kari tolvanen tästä nylanderin aloitteesta sanoi tuli hyviä saatesanoja esimerkiksi juuri se että ei käy niin että hyvää tarkoittava aloite sitten kääntyy niin päin että tuomiot jopa kevenevät

mielelläni kuulisin ministerin näkemyksen siitä miten tiilikaisen johtaman neuvotteluryhmän tulokset suomen osalta johtavat positiivisiin vaikutuksiin

meillä on erinomainen alkoholimyymälöitten verkosto asiantunteva henkilökunta tuhansien viinien ja muiden tuotteiden valikoima

mutta niin kuin edustaja saara karhu tuossa aikaisemmin sanoi niin valiokuntakäsittelyssä sitten nämä kaikki punnitaan ja oikeat näkökulmat varmasti löydetään ja kun asiantuntijoita kuullaan niin saadaan sitten toivottavasti oikeaan asentoon

eli yhteenvetona

yhteenvetona sanon että erinomainen aloite ja toivon että se henki mikä siinä takana on menee eteenpäin lain asteelle niin että tavoite toteutuu

kiitos arvoisa puhemies ja kiitos edustaja lepälle tarkasta huomiosta joka tietysti opposition tyyliin pikkuisen provosoi

yhteiskunnan ohjausta tässä asiassa ei tarvita

se taloudellinen kokemus ja ymmärrys mikä minulla on lähtee siitä että kansainvälinen kauppa tuotannon optimointi sillä tavalla että se tehdään siellä missä se on taloudellisesti järkevintä on tiettyyn rajaan järkevää

totta kai niin kuin leppäkin antaa ymmärtää omavaraisuudesta kannattaa pitää kiinni

arvoisa puhemies

suomi on asemoitunut tässä suhteessa hieman marginaaliin ja haluaisin ministereitten näkemyksen siitä kuinka uskottavasti voimme kuulua eurooppalaiseen arvoyhteisöön tässä nykyisessä turvallisuus ja puolustuspoliittisessa roolissamme

huoli meillä on varmasti kaikilla yhteinen sekä tästä viinarallista alkoholin haitoista että sitten yrittäjyysvaikutuksista ja työpaikoista

minua suorastaan liikutti kuinka suurta huolta edustaja myllykoski koki yrittäjien ja ravintolayrittäjien asemasta suomessa

se mitä halusin tuoda esille on nämä pehmeät keinot ja jatkoa siihen mitä pelkonen itse asiassa tässä omassa aloitteessaan esitti esimerkiksi nämä varoitustekstit joita jostain syystä suomessa ei ole haluttu ottaa käyttöön

edustaja eerola otti esille vanhemmuussopimuksen lisäksi tässä tämän avioehtosopimusasian ja se oli myös minulla itselläni mielessä mutta toistetaan nyt tässä osittain samoja asioita mutta ehkä hieman tuoreitakin näkökulmia

on mielenkiintoista juuri että omaisuudesta sopiminen on ikään kuin henkisesti helpompaa tai ehkä nyt vähän juridisestikin helpompaa kuin lasten asemasta sopiminen etukäteen

voi tuntua ihmeelliseltä varautua asiaan jota ei todellakaan toivo itselle puolisolle eikä suhteelle mutta varautuminen pahimpaan on viisasta jotta sitä pahinta ei ylipäätään tapahtuisi

kun on tavallaan yhteinen polku yhteinen sopimus yhteinen näkemys ja tieto siitä mitä tapahtuu jos asiat eivät suju sovitusti niin se saattaa edesauttaa sitä että mitään ongelmia ei sitten tulekaan ainakaan siinä määrin että suhde loppuisi

energia ja ilmastovelvoitteiden täyttämisessä on painotettava kustannustehokkuutta energiaomavaraisuuden lisäämistä sekä kohtuuhintaisen sähkönsaannin turvaamista

valvontaa kuitenkin tarvitaan etteivät taajuusmuuntimet erikoisventtiilit verkkotyökalut ja kaasunilmaisimet ynnä muut vastaavat korkean teknologian tuotteet päädy roistovaltioille ja terroristeille

lähetekeskustelussa edustaja maijala nosti esiin hyvän ajatuksen siitä että sijaisapua voitaisiin laajentaa niihin valitettaviin tapauksiin joissa poronhoitaja kuolee ja elinkeinon jatkuvuus ja eläinten hyvinvointi ovat vaarassa

arvoisa puhemies

käsittääkseni tässä valiokunnan mietinnössä tähän asiaan ei ole otettu minkäänlaista kantaa ja mielelläni kuulisin valiokunnan edustajilta jos mahdollista kuultiinko valiokunnassa asiantuntijalausuntoja siitä miten tämän asian kanssa olisi voitu menetellä

esityksen mukaan energiamarkkinavirasto voi hakemuksestaan antaa ennakkotiedon siitä onko raaka ainetta pidettävä jätteenä tähteenä syötäväksi kelpaamattomana selluloosana tai lignoselluloosana

näin suurten investointien ja kansallisen edun ollessa kysymyksessä pitäisi laki tai ainakin sen perusteluosat muotoilla niin että päätös ennakkotiedosta olisi suhteutettava investoinnin suuruuteen ja sen tulisi taata ennustettavuus riittävän pitkälle tulevaisuuteen

kaskeamisen ja tervanpolton loppumisesta selvittiin nyt digitalisoituminen on puolestaan haastanut paperi ja metsäteollisuutemme

kysyn ministeri vapaavuorelta näkemystä siitä kun eduskunta käsittelee valtioneuvoston kirjelmää jätedirektiivin muuttamisesta

siellä on siis jätehierarkia joka menee niin että ensimmäisenä on jätteen synnyn ehkäisy toisena uudelleenkäyttö kolmantena kierrätys ja sitten viimeisenä muu hyödyntäminen esimerkiksi energiana

esimerkiksi kotikaupungissani valkeakoskella upm tervasaaren tehdas on löytänyt kannattavaa liiketoimintaa teknisesti vaativasta tarrojen taustapaperin valmistuksesta

tähän hierarkiaan liittyy semmoinen ongelma että meillä on suomessa hyvin paljon kumijätettä siis vanhoja renkaita käytettyjä renkaita joita voitaisiin käyttää uudella tavalla ja nyt tässä hierarkiassa katsotaan että se on sitä muuta käyttöä

jos se nostettaisiin hierarkiassa ylöspäin kierrätykseksi niin silloin meillä olisi mahdollisuus saada yrityksiä jotka voivat tehdä näistä renkaista nestemäisiä polttoaineita ja lämpöenergiaa

arvoisa herra puhemies

vapaaehtoisuuteen perustuva metso ohjelma on kannatettava

toimiala on matkailua tukeva toiminta ytj järjestelmän mukaan yrityksen tarkoitus tai tehtävä on tarjota yleisölentoja asiakkaille

osa asiakkaista on yritysryhmiä ja tietysti me olemme tehneet siellä asiakasseurantaa ja kysyneet asiakkailta että miksi päädyitte juuri tähän palveluun ja minkä takia haluatte tehdä sitä

en kertaakaan sen kuuden vuoden aikana kun olin siellä päätoimisesti töissä törmännyt siihen että haluamme tulla asiakkaaksenne haluamme lentää sen takia että saamme verovähennyksen

tämä esimerkkinä tästä ylimitoitetusta raja arvosta

teollisuustonteilla ja satamissa tuulivoimaloiden äänen tasoksi on sallittava alueella sijaitsevien muiden teollisuus ja voimalaitosten äänen taso

toivottavasti myös käsivarren suurtuntureiden alueelle löytyy tulevaisuudessa ratkaisu jossa pystytään yhdistämään paikalliset elinkeinot ja suojelu kestävällä tavalla

maailmanlaajuinen kaupungistuminen metsien hakkuut ilmastonmuutos ja muut megatrendit kasvattavat tulevaisuudessa suomen metsien arvoa myös luontomatkailun näkökulmasta

elintarviketurvallisuus on suomessa maailman huippuluokkaa

kiitoksen ansaitsevat lukuisat eri tahot kuten tuottajat kuljetusyrittäjät viranomaiset teollisuus ja tutkijat joitakin mainitakseni